nythän on kuitenkin niin että eiväthän kaikki säätiöt ole yleishyödyllisiä säätiöitä minkä vuoksi nämä muut säätiöt sitten ikään kuin suljetaan vaalirahoituksen ulkopuolelle

tämän vastalauseen on allekirjoittanut kuusi valiokunnan jäsentä

tänään valitettavasti on jouduttu toteamaan myös se että hallituksen asuntopolitiikka ei ole ollut kovinkaan onnistunutta

miten ministeriössä ajatellaan tulevaisuudessa vankilapolitiikassa tällaisten elinkeinopoliittisten toimenpiteitten vaikutus

hallintovaliokunta on joutunut käsittelemään koko tätä laajaa kokonaisuutta kaikkien eri valiokuntien toimialoja ja tämän koko kokonaisuuden yhteensovittamista hyvin vastuullisesti

arvoisa puhemies

välikysymys sen sijaan antaa tälle hallitukselle mahdollisuuden laajasti osoittaa kuinka vahvasti globaalissa vaikeassa talouden taantumassa hallituspolitiikalla on kyetty päättäväisellä ja oikein ajoitetuilla elvytystoimenpiteillä ehkäisemään jättityöttömyys

on selvää että pääkaupunkiseudun ja keskuskaupungin asuntopulan ja asumisen kalleuden yksi syy on tämä yhteiskunnan keskittyminen jota hallitusohjelma niin monella tavalla edesauttaa

hallintovaliokunta ei ole voinut keskittyä vain yhteen toimialaan vaan on joutunut katsomaan tätä kokonaisuutta hyvin vastuullisesti ja omasta puolestani kyllä voin lausua erittäin vahvan kiitoksen valiokunnan puheenjohtajalle tämän työn jämäkästä eteenpäinviemisestä

hallitusohjelman pohjalta tehtyjen talouspäätösten suurimpia ja räikeimpiä ongelmiahan on erittäin iso epätasapaino alueellisen oikeudenmukaisuuden osalta

nämä käsittelyssä olevat lakiesitykset ovat maan tasapainoisen kehityksen kannalta monella tavalla aivan keskeisiä

tämä laboratorioyksikkö tulee vahvistamaan kajaanin mittaustekniikkaa kaiken kaikkiaan

kuten puheenjohtaja tölli puheenvuorossaan totesi nämä esitykset ovat monella tavalla tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia aluehallinnon muutosten sekä kunta ja palvelurakenteen kehittämishankkeitten rinnalla

voi todeta että kainuu tarvitsee juuri tämäntyyppisiä päätöksiä erityistilanteessa jossa upmn paperitehdas on joku aika taaksepäin lopettanut toimintansa ja uhkana on vielä myös sitten tuon opettajankoulutuksen päättyminen

tuossa ed

lakiesitykset selkeyttävät tietyllä tavalla suunnittelua ja luovat pohjaa alueilla ja kansallisesti tapahtuvalle yhteistoiminnalle mutta on syytä heti korostaa sitä että jatkossa on erittäin tärkeää seurata kuinka nämä kaksi suurta ja yksi tavoitteellinen uudistus vaikuttavat kansalaisten asemaan ja alueitten ja elinkeinojen kehittymiseen

hemmilä totesi että tämä laki edistää energiapuun käyttöä vain jos rahoitus on kunnossa

arvoisa puhemies

on tietysti totta että jokainen työtön on liikaa mutta tämän laman aikana muun muassa yritysten konkurssiaallolta on vältytty

tämän hallituksen aikanahan on tullut muotiin korostaa hajarakentamisen hallintaa ja paheksua maaseutuasumisen ympäristöllisiä vaikutuksia

tarkoittaako tämä käytännössä sitä että julkkisehdokkaat ja maakuntien ikään kuin näkyvät ykköspoliitikot ovat ne jotka jatkossa ovat vahvoilla näissä kampanjoissa

nimittäin ei sillä rahoituksellakaan ole mitään merkitystä jos ei ole riittävästi energiapuun käyttöpisteitä energiapuun käyttöä eli tässä koko ajan pitää muistaa tämä kahden kohtalonyhteys

selvästi on myös nähtävissä että hallituksen toimiin on luotettu ja yritykset eivät ole irtisanoneet samaan tapaan kuin viime lamassa

joissakin puheenvuoroissaan ministeri virkkunen otti kantaa kuntaliitoksiin ja oli pakko sen vastauksen pohjalta kaivaa sitten muutamia kommentteja taaksepäin

valtakunnallisten alueitten käyttötavoitteitten ideana on tiivistää rakentamisympäristöjä

ovat varmasti mutta ei millään kovin vahvalla talkootyöllä kaikkea korvata eli ehkä tuota on syytä pohtia myös tältä näkökulmalta

tähän on päädytty oletetuista ilmasto ja energiapoliittisista syistä eli arvioidaan että tiivistämällä yhteiskuntarakennetta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä

on toki totta että monet suurista yrityksistämme ovat siirtäneet tuotantoaan pois suomesta mutta on pakko sanoa että muun muassa metsäteollisuutemme osalta tässä on kysymys erityisen vahvasti teollisuuden omista menneiden vuosikymmenien virhearvioinneista sen pitäessä itse toimialaansa auringonlaskun alana jolloin uuteen tutkimukseen ja kehittämiseen ei riittävästi satsattu

arvoisa rouva puhemies

ennen kaikkea oleellista ja tärkeää on se että tuo rahoitus saadaan erittäin avoimeksi ja läpinäkyväksi

hallituksen ja ympäristöhallinnon tulkinta on siis se että maaseutuasuminen tai maalla tapahtuva uudisrakentaminen lisää ilmastomuutosta aiheuttaa muita hiukkaspäästöjä tuhoaa biodiversiteettiä ja aiheuttaa tarpeettomia yhdyskuntataloudellisia kustannuksia

kansalaisaloitteen osalta myönteistä on ehdottomasti se että nyt toimitaan laillisesti omien näkemysten ajamiseksi eikä suinkaan lainvastaisin keinoin jota muun muassa tunkeutumiset turkistarhoille ovat

on pakko todeta että eräs tämänpäiväinen ministerin vastauspuheenvuoro kyllä myös sitten vahvisti tuon että linja on edelleen tässä vuoden aikana säilynyt

vaikka tämä esitys sinällään selkeyttää aluekehityssuunnittelua on erittäinkin suurena riskinä käytännön toiminnan monimutkaisuus eli toisaalta on syytä arvioida onko jatkossa tätä suunnittelu ohjaus ja ohjelmajärjestelmää syytä yksinkertaistaa

tämä kaikki näyttää johtaneen siihen että ainakin osittain maassa useissa maakunnissa tulkinta valtioneuvoston maankäyttötavoitteesta on viety äärimmilleen ja maaseudulle rakentaminen on lähes jäädytetty

monia oleellisia asioita tämän päivän keskustelussa on toki esille tullut mutta minusta yksi erityisen oleellinen esille noussut asia on se että toivottavasti tässä vähitellen päästäisiin useita askeleita eteenpäin yhä parempaa ja parempaa vuoropuhelua kohtia alan ja voisiko sanoa suojelijoitten kesken

sisäministeriön alla on kansalaisten turvallisuuden kannalta aivan äärettömän tärkeitä toimijoita

sitten täällä debatin aikana varsinkin kokoomuksen puolelta kritisoitiin kainuun mallia

tässä vaiheessa on syytä antaa kylläkin tunnustusta yhdelle metsäyritykselle eli upmlle ja tunnustusta nimenomaan upmn yhteiskuntavastuusta

tämän tavoitteen toteuttamiseksi linjausten on oltava ennen muuta realistisia ja vakautta on haettava omien rajojen sisälle sekä suomen lähialueille

nä mä eivät määrärahojen vähetessä voi näköjään välttämättä enää suorittaa kaikkia tehtäviään määräajassa ja osa tehtävistä näyttää myös sitten jäävän tekemättä mikä totta kai aiheuttaa sen että ihmiset eivät enää ole tasa arvoisia turvallisuudenkaan osalta

myönteistä tässä esityksessä on muun muassa se että maakuntien liittojen vastuuta maakuntien liittojen roolia lisätään hyvinkin vahvasti

kun upm lakkautti kajaanin paperitehtaat reilun pari vuotta taaksepäin niin on pakko sanoa että yritys itse on kantanut yhdessä hallituksen rakennemuutostukipäätösten kanssa oman yhteiskuntavastuunsa erittäin mallikkaasti

tässä kiinnitänkin kyllä huomiota opposition vastalauseen sisältöön

viime keväänä julkistettiin erinomainen tutkimus aalto yliopiston toimesta

edustajat heikkilä ja hongisto käyttivät totta kai hyvin perustellut ja näkemykselliset puheenvuorot

silloin niin sanotussa hiilijalanjälkitutkimuksessa ja sen kautta kyseenalaistettiin hyvin vahvasti näkemykset maaseutuasumisen ekotehottomuudesta

eläinten hyvinvoinnissa on menty paljon eteenpäin

suomen on jokaisessa vaiheessa ja kaikissa tilanteissa säilytettävä riittävästi liikkumatilaa ja pidettävä yllä sotilaallisen liittoutumisen mahdollisuus aivan kuten selonteko toteaa

vastalauseessahan jos minä oikein tätä luen ja vielä oikeammin ymmärrän kritisoidaan kainuun maakuntakokeilun toimintatapojen laajentamista koko maahan

totean tässä sen että näitten kritisoijien pitäisi tutustua kokeilua koskeviin tampereen yliopiston seurantaraportteihin ja myös vuosittain tehtyihin valtiovarainministeriön seurantaryhmän seurantaraportteihin

upm on kaikin tavoin pyrkinyt hakemaan kajaaniin uutta yritystoimintaa ja pyrkinyt kaikin tavoin huolehtimaan siitä että paperitehtaalta työttömiksi jääneille löytyy työtä ja vaihtoehtoja

itse päädyin kuitenkin kannattamaan tätä hallituksen esitystä nyt ensinnäkin siitä raadollisesta syystä että mitä ilmeisimmin eun valtiontukisäädökset tulevat estämään kysyä onko se sattuu vahinko

onko hallituksen selonteko riittävän realistinen ja huomioiko se oikein suomen turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset

näin voidaankin vetää se johtopäätös että kyse maaseuturakentamisen rajoittamisessa onkin ideologisista valinnoista joilla pyritään ohjaamaan väestöä haja asutusalueilta taajamiin ja kasvukeskuksiin

onko nyt mahdollista että tällä aikataululla tämä parlamentaarinen työryhmä ehtii antaa riittävää pohjaa tulevalle hallitukselle ja hallituskaudelle jotta tämä sisäisen turvallisuuden asia voidaan hoitaa eteenpäin

esityshän jossakin määrin vie itse aluekehitystoimintaa kainuun mallin suuntaan tavalla joka lisää maakuntien päätös ja toimivaltaa

sen lisäksi tämän lain osalta on kuultu satovahinkoneuvottelukuntaa ja maatalouden keskeisiä toimijoita jotka ovat kaikki pitäneet pääosiltaan tätä tehtyä hallituksen esitystä järkevänä ja kannatettavana joten ainakin minun on jo tältä pohjalta vaikea lähteä tätä esitystä tyrmäämään

ensi vuoden budjetti nojaa osaltaan siihen että markkinoitten piristyessä myös työllisyys piristyy

työllistävä merkitys rahallinen merkitys

näistä valtion eri toimintojen keskittämishankkeista on tässä vuosien varrella monenlaisiakin kokemuksia mutta nyt on pakko sanoa että vaikka moniin keskittämishankkeisiin aika kriittisesti suhtaudun niin tämän lain tavoite keskittää näitä ely keskusten tiettyjä tehtäviä keha keskukselle on varmasti monella tavalla järkevä hanke

on pakko kysyä mitä väärää siinä sitten itse asiassa on varsinkin kun jo hallituksen esityksen nykytila arviossa on todettu se että meillä on tällä hetkellä ministeriöitten kohtuuttoman voimakas ja keskitetty ohjaus aluekehitystoiminnassa

kun suomella on vahva tarve talouden kasvuun työllisyyteen verotuloihin on minusta aivan selvää että ei kai meillä ole varaa ajaa tällaista merkittävää alaa alas varsinkin kun sen korvaaminen on maaseudulla kovin kovin vaikeaa etenkin kun maaseudun elinkeinotoimintojen kehittämisvaroja leikataan koko ajan

hallinnossa ympäristöfilosofi juha kuisman sanoin eletään ikään kuin eräänlaisessa romanttisessa urbanismissa jossa kaupunkielämän sisältö nostetaan luovuuden ylimmäksi lähteeksi

hallituksen ajama kuntauudistus vastaavasti ei ainakaan ole parantamassa syrjäisen maaseudun elinmahdollisuuksia päinvastoin kuntauudistuksessa muun muassa korostetaan kuntien työpaikkaomavaraisuutta ja pendelöinnistä rangaistaan

mutta on aivan selvää että on varmistuttava siitä että meille löytyy todella tällainen korvaava järjestelmä riittävän ajoissa kun tämä nykyisen kaltainen satovahinkokorvausjärjestelmä poistuu

nythän on aivan ensiarvoista se että tällä uudella lainsäädännöllä turvataan entistä voimakkaampi aluelähtöinen ote eli pyritään todella huomioimaan se että aluepolitiikan tulee perustua alueitten omien vahvuuksien kehittämiseen ja sitä tällä aluekehityksen suunnittelujärjestelmällä myös pitää pyrkiä vahvistamaan

arvoisa puhemies

olenkin erittäin tyytyväinen siitä että nykyinen hallitus on pääministerin ja myös aktiivisesti toimineen tasavallan presidentin johdolla vahvistanut suomen neuvotteluyhteyttä venäjään

tämän lyhyen puheenvuoron osalta totean sen että omalta osaltani haluan tukea edelleen hyvin vahvasti turkisalan myönteistä myös taloudellisesti myönteistä kehitystä enkä todellakaan voi kannattaa tätä kansalaisaloitteen tavoitetta mutta kannatan lämpimästi sitä että tässä eduskunnassa käydään hyvin vahva ja monipuolinen keskustelu asian osalta

kuten sanottua osassa maaseutualueita on voimassa jopa eräänlainen julistamaton rakennuskielto kuten muun muassa kylätoiminta ry jokin aika taaksepäin antamassaan tiedotteessaan toteaa

sen osalta on myös todettava kyllä se että kun eduskunnassa kokoomus ei hyväksynyt kainuun maakuntakokeilun säätämistä pysyväksi toimintamalliksi alkoi siitä totta kai myös epävarmuus kainuun kunnissa mistä syntyi ristiriitoja jotka sitten valitettavasti päättyivät niin kuin päättyivät

on tärkeää tietysti varmistaa että järkevät vakuutustuotteet syntyvät ajoissa ja on oleellista että nämä järkevät riittävän edulliset vakuutusmaksutuotteet syntyvät myös niille alueille joilla on esimerkiksi vuosikymmenien saatossa todettu mittavat tulvariskit

itse asiassa minä näen sillä tavalla että tämän lakiesityksen suuri puute on se että sitä ei ole viety riittävästi kainuun mallin suuntaan

jos jokin osio ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa jäi mielestäni turhan suppeaksi se on arktista toimintaympäristöä kuvaava lyhyehkö kappale ja arktisuuteen osoittavat lyhyet viittaukset

keha keskus on monella tavalla pystynyt tuottamaan tehokkuutta pystyy järjestämään tuottamaan palvelut hyvin ja tehokkaasti

välikysymyksen toinen aihe harmaan talouden torjuminen on äärettömän tärkeä asia

mietinnön perusteluissahan muun muassa todetaan että valtion talousarvioon sisältyvät alueitten kehittämiseen tarkoitetut rahavirrat kulkevat monimutkaisessa järjestelmässä eri virastojen ja hallinnonalojen kautta

toki tästä arktisuudesta on täällä moneen otteeseen puhuttu mutta barentsin alueneuvoston puheenjohtajana erityisesti toivon että suomi näkisi vahvemmin tämän paikallisen barents yhteistyörakenteen kautta avautuvat mahdollisuudet myös ulkopoliittisten tavoitteitten saavuttamiseksi

jos maaseudulla halutaan elää asua ja rakentaa ei sitä pidä lähteä jo lähtökohtaisesti rajoittamaan vaan hakemaan sille mahdollisuuksia

on erinomaista että sen torjumisen tarpeesta tässä salissa kaikilla eduskuntapuolueilla on yhteneväinen näkemys

tämmöistä selkeyttävää ratkaisuahan tässä olisi ollut syytä hakea ja kainuun maakuntakokeilussa kainuun kehittämisrahahan on erittäin selkeä järjestelmä

yleiskeskustelu päättyi

sitten on totta kai välttämätöntä niin kun tässä puheenjohtaja leppäkin totesi että on löydettävä sellaiset tuotteet jotka myös hinnaltaan ovat sellaisia että kannattavuuskriisissä oleva maatalous pystyy niitä käyttämään

aivan lopuksi

vaikka suomessa talousrikollisuuden ja harmaan talouden kontrollia on tehostettu viiden peräkkäisen torjuntaohjelman avulla ei harmaata taloutta ole saatu riittävästi kuriin

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

se on siis niin keskeinen arvo

eli tätä taustaa vasten ajatellen tämä valiokunnan lausumaehdotus eduskunta edellyttää että mahdollisuudet vakuutusveron välttämiseksi tai palauttamiseksi uudessa korvausjärjestelmässä selvitetään mahdollisimman nopeasti on erittäin kannatettava lausumaehdotus ja se pitää toteuttaa

tässäkin hallituksella on työsarkaa hoidettavana siis pistää hallinto toimimaan lainsäädännön mukaisesti

eli itse asiassa tätäkin taustaa vasten hiukan kaikella kunnioituksella ainakin hämmästelen vastalauseen perusteluja

alueelle yhteistyö on käytännönläheisyydellään korvaamatonta

arvoisa puhemies

on selvä että tämän harmaan talouden miljardien bisnes on saatava kuriin ja siksi kiviniemen hallituksen määrätietoista linjaa on syytä tässäkin tukea niin ensi vuoden budjettilinjauksissa kuin myös muun muassa harmaan talouden torjuntaohjelman toimenpiteitten toteuttamisessa

toki keskusta on ollut voimakkaasti ajamassa kainuun maakuntakokeilua eteenpäin mutta aina tässä yhteydessä pitää muistaa se että kyllä silloinen pääministeri paavo lipponen oli tietynlaisena kätilönä tälle hankkeelle ja taisipa olla niin että valmistelun aikana kuntaministerinä oli vasemmiston martti korhonen joka antoi hyvin vahvan tuen tälle kokeilulle

lopuksi

ympäristöhallinnollahan on aivan huikea kyky muun muassa hyydyttää yhteiskunnan positiivista myönteistä kehitystä muun muassa paljon puhutulla lupabyrokratialla lupahallinnolla

yksi esitykseen sisältyvä ongelma tai ainakin erittäin suuri huoli liittyy siihen että lakiesityksessä lähdetään siitä että hallituskaudeksi laadittavien valtakunnallisten alueiden kehittämis tai käsitteiden

nämä eivät ole vain talouskysymyksiä vaan vaikuttavat parhaimmillaan erittäin suotuisasti ja vakauttavasti lähialueemme turvallisuuspolitiikkaan jos ne hoidetaan määrätietoisesti yhdessä

siksi sanoin täälläkin että puhuttaessa arktisesta alueesta ja erityisesti barents yhteistyöstä venäjän luoteisosien ja suomen ruotsin sekä norjan pohjoisten alueitten kesken me emme saa siellä antaa tilaa ulkopoliittiselle jännitteelle vaan siellä tulee päinvastoin tiivistää keskinäistä rajojen ylitse menevää yhteistyötä

nyt joku aika taaksepäin hesari kirjoitti tähän liittyen siitä millä tavalla hallituksessa syntyivät nämä rakennepoliittiset linjaukset

nyt täytyy puhemies sanoa että minulla ei ollut pienintäkään aavistusta ajan kulumisesta ennen kuin nyt mutta huomaan että aika on jo mennyt ylitse

tällä tietysti tähdätään suunnittelun kattavuuteen ja selkeyttämiseen kaiken kaikkiaan mutta riskinä tässä on tietysti se että elinkeinojen ja alueitten näkökulmasta saatetaan menettää kehittämistyössä aivan korvaamaton pitkäjänteisyys eikä välttämättä sitten lisätä myös kään kansanvaltaista ohjausta

pitää kuitenkin ottaa huomioon että tässä maakuntamallissa perusterveydenhuolto peruserikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhdistetään saman järjestäjän alle

hallinto on maakunnallista suoralla kansanvaalilla valittavan maakuntavaltuuston alla mutta tehtävät hajautetaan lähipalveluihin seudullisiin palveluihin ja maakunnallisiin palveluihin

itse uskon jopa siihen että barentsin alueen tiivis yhteistyö voisi jopa avata tässä geopoliittisessa tilanteessa mahdollisuuden näyttää esimerkkiä yhteistyön voimasta myös euroopan unionin suuntaan

eli kun tätä lakiesitystä tullaan sitten jatkossa arvioimaan on kyllä syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota siihen millä tavalla tämä turvaa alueitten pitkäjänteisen kehittämisen